sen vuoksi meidän pitää muuttaa suomalaisen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä ja meidän pitää myöskin muuttaa ja kehittää suomalaisen terveydenhuollon rakennejärjestelmää

tämä kansalaisaloite on hieman kuin sen entisen juristin kynästä joka tunnetusti selvitti epäselvät ja sotki selvät asiat

minusta tosiasia suurella todennäköisyydellä on tämä on tilastotieteellisesti mielenkiintoinen ilmaus ettei se kestä

siltä osin kuin asiakasmaksuja lisätään toimin päinvastoin eli en pidä sitä hyvänä

kyllä on aivan selkeää näyttöä siitä että tupakan hinnan nosto on ollut ylivoimaisesti tehokkain keino tupakan käytön rajoittamiseen

siitä seuraa valitettavasti automaattisesti että viime aikoina nimenomaan sairaanhoitovakuutuksen kulut jotka ovat siis työntekijöitten maksamia ovat kasvaneet voimakkaammin kuin työnantajan kustannukset

kysymys siitä että jos nuorten uusien työntekijöitten palkkoja alennettaisiin niin heitä työllistettäisiin nykyistä paremmin

suomalaisen terveydenhuollon ehkä keskeisin ongelma on se että voimavaroja on riittämättömästi tai oikeastaan absoluuttisesti riittämättömästi sen vuoksi että terveydenhuollossa ja lääketieteessä tarpeet eivät koskaan voi tulla tyydytetyiksi

kaikki jotka nyt pidempään olemme sosiaali ja terveysvaliokunnassa istuneet olemme täällä vuosien varrella olleet kirjoittamassa mietintöjä erilaisista keinoista tupakan käytön rajoittamiseksi

mutta kun edustaja zyskowicz oli sitä mieltä niillä perusteilla jotka täällä on moneen kertaan kuultu että tarveharkintaa ei saa poistaa niin totean vain että suomessa on universaali asumisperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä ja aika monessa eurooppalaisessa maassa on sellainen järjestelmä johon hän viittaa vaatiessaan että sitä tarveharkintaa ei saa kokonaan poistaa koska se mahdollistaa rikkaille työttömille mahdollisuuden ikään kuin vapautua oman perheensä vastuusta

en oikein jaksa uskoa tähän kun itsekin olen toiminut työnantajana kymmenen vuotta ennen tänne tuloani ja aika monta nuortakin palkannut

kansalaisaloitteestahan voitaisiin hyväksyä nämä hyvät puolet mutta sitten kuten täällä on käynyt ilmi sinne jää näitä ongelmia aivan riittävästi

siihen me haluamme tällä lausumavastalauseellamme jonka tulemme esittämään kiinnittää huomiota

niin kauan kuin ikuista elämää ei ole keksitty tarpeita aina riittää ja vaikka se nyt keksittäisiinkin niin sitä ikuista elämääkin olisi tietysti mukavampi viettää terveempänä kuin sairaampana

vakavasti otettava vaihtoehto on se että vastuukuntamallista luovutaan ja siirrytään vastuukuntayhtymään joka kenties keskustan mielestä muistuttaa sen omaa mallia mutta kun orpon työryhmän vastuukunta ja keskustan maakunta eivät tässä tapauksessa eroa käytännössä juuri lainkaan toisistaan niin kenellekään ei välttämättä tule suuria poliittisia voittoja tai tappioita

toivon mukaan tämä mielikuvamarkkinoinnin kieltäminenkin nyt saadaan ja tämä eduskunta saa asian hoidettua komeasti maaliin

arvoisa puhemies

en nyt ole aivan varma haluanko osallistua tähän täällä aika laajaa kannatusta nauttineeseen ar vauskilpailuun siitä mitä tasavallan presidentti mahtaa tarkoittaa

siitä syystä on syytä odottaa ministeri arhinmäen varmasti erinomaista lakiesitystä tästä asiasta mutta sitä ennen toki tässä salissa tulee tälle kansalaisaloitteelle turvata asialliset ja arvokkaat hautajaiset

ei ollut myöskään tämä mahdollisesti nuorten potentiaalisten äitien odotettavissa oleva raskaus mikään peruste

mutta kyllä se on aivan selvää että mitä halvempaa se tupakka on niin sitä enemmän sitä käytetään ja mitä kalliimpaa se on niin sitä vähemmän sitä käytetään

mutta kun voimavaroja on riittämättömästi niin pitää kohdentaa optimaalisesti ja yksi osa sitä optimaalista kohdentamista on se että eri ammatteja terveydenhuollossa harjoittavat tekevät sitä mitä parhaiten osaavat ja tekevät mahdollisimman hyvin

kun täällä on nyt näköjään ilmeisesti taas vaadittu talonmiehiä takaisin niin talonmiesten ja kiinteistönhoitajien entisenä työnantajana tekee vaan mieli sanoa että vaatimus siitä että ihmisten pitäisi asua ja olla ympärivuorokautisesti tavoitettavissa omalla työpaikallaan on kohtuuton

välillä tuntuu että näitten käyttö ikään kuin niiden vaatimusten perusteena että pitäisi heikentää nuorten työntekijöitten ehtoja on jossain määrin kestämätöntä

nyt on ed

niistä maista joissa vastuu sosiaaliturvasta on perheillä nykyisin matkustetaan suomeen esimerkiksi kerjäämään ja nimenomaan universaalisuuden puute on yksi syy siihen että se sosiaaliturva ei ole siellä riittävää

tietenkin jos tätä suomea ajatellaan kun on täällä näistä yrityksistäkin puhuttu yrityksenä ja jos pääministeri on toimitusjohtaja ja tasavallan presidentti hallintoneuvoston puheenjohtaja niin on pakko todeta että kun yleensä näitten yritysten toimihenkilöitten palkkataso on siellä yrityksen korkein niin tässä suomi osakeyhtiössä kyllä tytäryhtiöitten toimitusjohtajien palkat ovat karanneet aivan joillekin muille tasoille ja siihen on syytä puuttua jatkossakin

asko seljavaaralle todettava että kun puhutaan lainvalmistelusta ja sen tasosta niin ollaan perustuslaillisesti aroilla alueilla heikoilla jäillä jos sanotaan että kun nyt on niin paljon isoja lakiesityksiä niin sen vuoksi meidän pitää kun tämä ei ole niin iso lakiesitys hyväksyä tämmöinen huono lakiesitys

kyllähän me tiedämme mitä aloitteille valiokunnassa tapahtuu ja siksi olisi tietysti välttämätöntä että hallitus antaisi ed

sinänsä edustaja tolppanen on aivan oikeassa siinä että tässäkin näkyy tietysti se taloudellinen epäoikeudenmukaisuus joka korostui tässä juuri muutama päivä sitten lääkärilehden julkistamissa tiedoissa siitä että kaikkein köyhimmät elävät vielä odotettua lyhyempään verrattuna hyvätuloisiin kuin aiemmin on kuviteltu

kun tältä pohjalta edetään niin tämä vastuukunta näyttää olevan se lähes ainoa ero toki ottaen huomioon sen mitä ministeri täällä sanoi näistä laajemmista kuntanäkemyseroista

tässä tapauksessa on niin että niitä lääkkeitä jotka suurella todennäköisyydellä sille listalle tulevat hoitajat ovat kykeneviä määräämään optimaalisesti

vaativin erikoissairaanhoito siirretään yliopistosairaaloiden ympärille muodostettaviin miljoonapiireihin jotka terveydenhuoltopiirit omistavat

lipposen aloitteen sisältöisen lakiesityksen tänne mahdollisimman pian koska siihen on tietenkin välttämätön tarve niin kauan kun suomessa ei jätetä tuomitsematta lievemmin niitä jotka puukottavat humalaisen kuin selvän niin on tietenkin täysin naurettavaa että tämä seksuaalirikoksen uhria vahingoittanut tekijä selviää lievemmällä rangaistuksella kuin tässä vertailtavassa tapauksessa

toki onhan täällä eduskunnassakin itse asiassa tämä sama järjestelmä täällähän on tämä järjestelmä käytössä

minäkin muistelen kun ministerin kanssa olimme viime kaudella yhdessä oppositiossa valiokunnassa ja yhdessä kannatimme todellakin tätä nyt voimassa olevaa palvelusetelilakia joka koskee kotipalveluita ja nyt tämän kauden alusta kiitos ministerin kotisairaanhoitoakin

tässä asiassa se on kuitenkin se mikä hallituksen ja oppositiopuolueista ainakin keskustan erottaa

aivan samalla tavalla terveyserot johtuvat suurimmalta osalta juuri taloudellisesta eriarvoisuudesta ja siksi niitä pitäisi pyrkiä rajoittamaan

en tiedä pystyykö tätä käyttämään minään perusteluna sille onko työmme parempaa vai huonompaa mutta minusta se ainakin tässä tapauksessa osoittaa että ei sille nuorten ja tuoreempien työntekijöitten palkka alelle nyt ainakaan kovin suurta perustetta ole olemassa

helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ilmoitti että penisilliinejä tai antibiootteja ei pitäisi antaa hoitajien määrättäväksi koska ikään kuin vastustuskyky antibiooteille tätä kautta lisääntyy

olen siitä itse asiassa samaa mieltä että tämä kuuluisa kytkös ja taitekohta pitäisi muuttaa

piirit vastaavat terveydenhuollon rahoituksesta kattavasti

puhemies

samassa yhteydessä sopisi vielä miettiä onko tämä moniportainen rakennelma joka nyt on syntynyt kunta ja sote uudistuksen yhdistämisestä järkevä vai ei

rahoitusvastuu koskee perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon kuntoutuksen matkakorvausten sairauspäivärahojen lääkekorvausten ja myös työterveyshuollon rahoitusta siltä osin kuin kysymys ei ole perustyöterveyshuollosta eli työsuojeluun liittyvistä toimista

tämän lain ongelma on nimenomaan siinä että tämä mahdollistaa ihmisten eriarvoisen käytön

siis kaikki työttömäthän saavat työttömyysturvan perusosan jonka kustantaa valtio ja sen ansiosidonnaisen osan merkittävältä osalta kustantavat työnantajat ja työntekijät eli se on vakuutus jonka he ovat ottaneet

tältä pohjalta toimien meillä on edellytykset päästä kestäviin ratkaisuihin toivon mukaan myöskin yhdessä koska tämä on sellainen asia että pelkkien poliittisten voittojen ja tappioitten arvovaltakiistojen vuoksi emme saa tuhota tätä

jo ennen john maynard keynesiä taloustieteilijät olivat sitä mieltä että kyllä se yritysten toiminnan ydin syntyy siitä että on kysyntää että ihmiset ostavat niitä tavaroita joita ne yritykset tuottavat

jos joku väittää että tämä ei lisää eriarvoisuutta etteikö parempituloisilla olisi mahdollisuutta käyttää tätä omaksi hyödykseen paremmin kuin niillä jotka eivät pysty tätä pahimmillaan käyttämään lainkaan hän on väärässä

minun ymmärtääkseni kuitenkin bakteerien vastustuskyky antibiooteille on lisääntynyt jo tässä merkittävästi vaikka missään vielä hoitajat eivät ole saaneet niitä määrätä

se on toki rasite työnantajille mutta kyllä siinä kysymys on siitä että työntekijät ansaitsevat työtä tehden ja sen tuotoksen josta myöskin työnantajat elävät synnyttämiseksi he itse maksavat eläkemaksuja työnantajat maksavat eläkemaksuja ja niillä sitten ne eläkkeet maksetaan

kaiken kaikkiaankin ihmisen seksuaaliseen koskemattomuuteen väkisin puuttuminen on sellainen rikos että siitä tulee tuomita ankarasti

aivan aluksi haluan kiittää valtiovarainministeri rinnettä hänen täällä antamistaan melkein lu pauksista

eli joko lääkäritkään eivät ole osanneet tehdä sitä oikein tai sitten kysymys on jostain muusta

tulen siihen ed

tästä syystä edustaja vehviläinen joka ei ole salissa he saavat parempaa perusturvaa ja kun tämä kytkentä on olemassa niin se korotus tietysti sitten päivärahan perusosan noustessa vaikuttaa myöskin tähän ansio osaan

edustaja puumala lukee nyt ihan vaan itse sieltä pöytäkirjasta mitä minä sanoin

ja kun sanotaan että eihän tämä vaikuta tähän kuntien peruspalvelutasoon kun potilaalla on oikeus saada kunnilta palvelu halutessaan se tarkoittaa sitä että kunnan on tietenkin säilytettävä se palveluvarustuksensa entisellään ja kun se ei saa valtionapua näihin setelin maksuihin niin kyllä se jostain silloin otetaan

suurin erä jolla suomalaisten yritysten tuotteita ostetaan kun kotimainen kysyntä on kuitenkin suurempaa kuin se vientikysyntä ovat ihmisten palkat

kätken hänen sanansa sydämeeni ja tarkastelen niitä pitkin kevättä ja vielä sen jälkeenkin ja jos totean keväällä että ne pitävät paikkansa suhtaudun lämpimästi siihen että ministeri rinne jatkaa tehtävässään jotta voi ne myöskin ensi kaudella sitten toteuttaa

mutta joka tapauksessa on niin että on olemassa sairauksia erityisesti pitkäaikaissairaudet ja kun sankarilääkäri ed

minä sanoin että vasemmistoliitto kannatti opintotuen sitomista indeksiin vuodenvaihteessa

se kytkös olisi syytä muuttaa sellaiseksi että perusosaa voitaisiin korottaa ilman että se ansio osa nousisi niin paljon kuin se nyt nousee

kannatin sitä säätytalolla ja tulen jatkamaan toimintaa sen puolesta että se tulee mahdollisimman pian voimaan

tiusanen täällä viittasi sankaripotilas erkki virtaseen niin todellakin sairastan ykköstyypin diabetesta ja on aivan selvää että jos potilas itse ei pysty huolehtimaan omasta hoidostaan niin kukaan lääkäri ei siihen pysty

nyt te esitätte arvailuja siitä mitä tämä ehkä maksaa

kun työntekijät vähenevät ikääntymisen seurauksena ja eläkeläisten määrä kasvaa niin ei se yhtälö ihan helppo tule olemaan

sekin kannattaisi pitää mielessä kun vertaillaan sitä millä tavalla myöskin se yritysten tuotanto sitten parhaiten lisääntyisi ja sitä kautta myöskin työllisyys

mutta kyllä se on kohtuuton vaatimus että ansiosidonnaista saavat siis itse maksetun vakuutuksen ottaneet eivät voisi saada työttömyysturvan korotusta lainkaan

pidän välttämättömänä sitä että valiokunta otti tämän kannan ja sen perusteella valtiontalouden tarkastusvirasto voi jatkossa myöskin oman tarkastustoimintansa suunnata siten että ei synny toisaalta puolueitten ja toisaalta tarkastavan viranomaisen välillä turhia vastakkainasetteluja

pitää käyttää kaikki käytettävissä olevat keinot että se toimii koska emme voi tietenkään saattaa työnantajia siihen tilanteeseen että kilpailukykymme kohtuuttomasti rasittuisi mutta ei voida mennä myöskään siihen että eläkkeitä heikennetään tai eläkemaksuja korotetaan tai eläkeikää nostetaan niin että työntekijöitten asema heikkenisi

kun normaalisti tällaisessa tapauksessa todetaan että valiokunta pitää tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena niin tässähän valiokunta toteaa vain että valiokunta pitää tarpeellisena ja nimenomaan vain valtiontaloudellisista syistä kuten lain perusteluissa esitetään ja jos minä voin vain valtiontaloudellista

niin haluan myöskin kiittää tietenkin valiokuntaa

mutta en minä ole kuullut vielä teidän kertovan mikä on teidän arvionne siitä mikä on suomelle suomalaisille hinta jos me lähdemme teidän vaatimallenne tielle

suomalaisen järjestelmän kuten tämäkin keskustelu hyvin osoittaa ongelmat ovat pitkälti siinä että koko järjestelmä on niin monimutkainen siinä on niin paljon erilaisia riippuvuuksia kytkentöjä rajoituksia että siinä emme oikein mekään pysy perässä puhumattakaan siitä että sitä turvaa nauttivat työttömät ja muuta perusturvaa tarvitsevat ymmärtäisivät miten tämä nyt oikeasti näin menee

eli kun me olemme eri valtion laitoksille toimijoille antaneet täällä rahaa jotta he voivat sitä toimintaansa toteuttaa sitten emme voikaan olla varmoja siitä meneekö se kokonaan siihen vai johtuuko senaatti kiinteistöjen tuloutustavoitteista ja niistä johtuvista vuokrista jotain sellaista joka toimii vastoin sitä mitä me olemme siitä rahanjaosta täällä uskoneet päättäneemme

siksi minulle lääkärin tai hoitajan on sitä määrättävä mutta minun itseni on parhaan hoidon saavuttaakseni päätettävä kuinka ison annoksen sitä itseeni pistän eikä kukaan lääkäri voi estää minua pistämästä kuinka suurta annosta tahansa

hallituspuolueitten edustajien häveliäisyyskään ei riittänyt siihen että he olisivat ryhtyneet erikseen puolustamaan tätä leikkausta jonka voisin nyt nimetä hieman edellisiin puheenvuoroihin viitaten laajennetuksi taitetuksi indeksiksi

uskallan sanoa että tuskin kukaan tuhansista suomalaisista luottamusmiesveroa maksaneista poliittisen luottamustoimen haltijoista on kuvitellut maksavansa vaalitukea puolueelle kun on maksanut luottamusmiesveroa

näissä tapauksissa ei ole mitään eroa sillä määrääkö sen hoitaja vai määrääkö sen lääkäri

tältä pohjalta toimien kun tämä kirjoitetaan hallitusohjelmaan vuoden parin päästä meillä on erinomaisen hyvin toimintaansa aloittava kokonaan uusi terveydenhuollon rakenne ja rahoitusjärjestelmä

kakkostyypin diabeteksen osalta johon ed

sitähän tämä on tosin ehkä tämä itse muoto on hieman erilainen mutta käytännössä tässä paitsi työeläkkeet myöskin kansaneläkkeet takuueläkkeet ja koko muu perusturva jonka hintatasoon liittyvät tarkistukset perustuvat kansaneläkeindeksiin joutuvat nyt tämmöisen automaattisen leikkurin kouriin eli juuri siihen menettelyyn jolla takuuindeksin avulla eläkemenojen kertymistä on pidetty kurissa

tiusanen tässä viittasi tilannehan on se että kysymys on nimenomaan sen potilaan omista toimista liikunnasta syömisestä jotka keskeisesti määräävät mitä siinä hoidossa tapahtuu

lähes koko viime kauden istui sata komitea jonka piti saada tämä asia kuntoon

näin toki kuten puheenjohtaja brax tuossa edellä totesi klassisen laintulkinnan pohjalta voi tehdä ja ehkä vtvn pitikin niin tehdä mutta nyt tämä asia on kuitenkin siinä mallissa jota minä pidän itse oikeana

tietenkin tähän liittyy kiinteistöbisneksen jota kovin mielellään on julkisissakin kiinteistönpito organisaatioissa käytetty tämmöinen vähän ongelmallinen sisältö kysymys siitä mikä sen oikean tuottotavoitteen pitäisi olla

meidän pitää huolehtia siitä että jokaisella suomalaisella on oikeus arvokkuuteen mutta se ei saa perustua armoon siihen että ikään kuin saat elämisesi edellytykset armosta

lääkkeet ovat kuitenkin vain pääosin sivuosassa sen lopullisen tuloksen perusteella

siksi diabeteshoitaja joka pystyy paljon paremmin perehtymään sen yksittäisen potilaan yksittäiseen elämään kuin lääkäri jolla on paljon muitakin potilaita hoidettavana on tähän paljon kykenevämpi

nimittäin käytännössähän tästä olisi tullut kohtuullinen ongelma puolueille koska nehän olisivat joutuneet pitämään jokaisesta puolueensa luottamusmiehestä eri kunnissa rekisteriä

joku on esittänyt että kun talous on oikein tiukalla emmekö me voisi näistä poistoista ja rakentamiseen käytettyjen lainojen koroista saada jotain helpotusta mikä on tietenkin ihan jostain muusta maailmasta kuin todellisuudesta koska kyllähän se kiinteistöjenkin rakentaminen ja ylläpito maksaa ja siihen pitää osoittaa voimavaroja

enkä nyt viittaa edustaja kantolan entiseen työnantajaan vaan nimenomaan suomalaiseen perusturvajärjestelmään jonka tulee siis lähteä siitä universaalisesta periaatteesta että jokaisella on oikeus kohtuulliseen elämään

kun ollaan huolissaan siitä jos nyt menee se kerran vuodessa käyntimahdollisuuskin potilailta niin kannattaa nyt muistaa että me olemme kuitenkin säätäneet täällä lain hoitoonpääsyn turvaamisesta joka turvaa kyllä tarpeessa pääsyn hoitoon myöskin niille pitkäaikaispotilaille jotka joutuvat sitten hoitajien määräämän lääkkeen saajiksi

edustaja tuupaiselle todettakoon että eivät ne työeläkeyhtiöt niitä rahoja ja sitä hyötyä saa joka takuueläkkeestä on tullut vaan takuueläkkeitten maksajat eli yritykset ja työntekijät

siis ne paikallisjärjestöt eivät olisi voineet sitä oikeasti tehdä koska se tukihan tulee puolueille ei paikallisjärjestöille siis vaalituki ja tästä syystä olisi syntynyt kohtuullinen byrokraattinen haitta asiassa jossa ehkä kuitenkaan vaalitukilainsäädännön vaatimukset eivät olisi sitä todellisuudessa edellyttäneet